vuorotteluvapaa on järjestely jossa työntekijä on tehnyt sopimuksen työnantajansa kanssa jäädäkseen määräajaksi vapaalle ja työnantaja on samalla sitoutunut palkkaamaan samaksi ajaksi sijaisen joka täyttää muun muassa työttömyyden osalta laissa määrätyt ehdot

itse kiitän tätä että saadaan yksinkertaisempi selkeämpi ja kannustavampi järjestelmä aikaiseksi ja erityisesti tässä tämän vuoden aikana tapahtunut muutos jossa voimalaitoksien kiinteistöverosta jätetään koko potti siihen kuntaan missä se syntyy on hyvä järjestely

arvoisa puheenjohtaja

puolustusvaliokunnan mietintöä hallituksen esityksestä laiksi julkisista puolustus ja turvallisuushankinnoista on valmisteltu varsin seikkaperäisesti sekä kuultu kattavasti alan asiantuntijoita

sitten tämän ikärakenteen painoarvojen muutokset ja myös tämän syrjäisyyslisän korottaminen ovat hyviä asioita

valiokunta on yksimielisesti mietinnön takana

voisi kysyä ministeriltä sitten sitä nyt aikaisemmin oli kuntayhtymillä ja vastuukunnilla ajatuksena se että kapitaation periaatteella sinne rahaa laitetaan kunnista ja tulevaisuudessa sosiaali ja terveystoimen osuus näistä valtionosuuksista on ainakin puolet jos ei paljon isompi

eikö se tasaa sitten kaikkien kuntien osuutta sillä tavalla että kapitaation periaatteella menee ensiksi alussa kuntien kautta se raha sinne sote erikoisvastuualueisiin ja meneekö se sitten myöhemmin suoraan sinne jos näistä kunnista tulee verotuksen perusteella pienempi osuus

esitetyn lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja edistää laadukkaiden puolustus ja turvallisuushankintojen tekemistä sekä yhdenmukaistaa hallinnonalojen hankintamenettelyjä lain soveltamisalaan kuuluvissa puolustus ja turvallisuushankinnoissa

tavoitteena on myös varmistaa että näiden hankintojen erityispiirteet kuten suomen puolustuskykyyn kansalliseen turvallisuuteen huoltovarmuuteen ja tietoturvallisuuteen liittyvät vaatimukset voidaan ottaa riittävissä määrin huomioon

kokoomuksen valiokuntaryhmä edellyttää kokonaismaanpuolustuksen toimivuutta jonka mukaan puolustus ja turvallisuushankinnoissa on tärkeää pystyä yhdistämään alan suomalainen osaaminen suomalainen työ puolustuksemme huoltovarmuus sekä edellisiin liittyvä mahdollisimman avoin kilpailu

mielestäni myös tämä on kehitystä parempaan

vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää työssäjaksamista ja parantaa työnhakijan työllistymisedellytyksiä

käytännössä käyttötarkoitus on ollut mitä moninaisin aina lepäämisestä opiskeluun ja sairastamiseen sekä työkyvyttömyyden estämiseen

tällöin hankintayksikölle annetaan mahdollisuus asettaa tarjoajalle hankintaan ja sen toteuttamiseen liittyviä huoltovarmuutta koskevia vaatimuksia joiden avulla se pyrkii varmistamaan muun muassa hankittavien tuotteiden tai palvelujen saatavuuden ylläpidon ja huollon

vuorotteluvapaan sijaisiksi ei yleensä ole palkattu pitkään työttöminä olleita vaan alle viikon tai vain yhden päivän työttöminä olleita

suomessa huoltovarmuuden turvaamislain mukaan maanpuolustukselle tärkeän teollisuuden ja palvelutuotannon säilyminen on kotimaassa turvattava

tämä saattaa käytännössä johtaa siihen että tietyissä hankinnoissa edellä mainittujen tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista direktiivissä määriteltyjen sääntöjen ja periaatteiden puitteissa vaan hankinta tulee toteuttaa niin sanotusti kansallisin menettelyin

että kulku on

iisalmi jälkeen sillä sijaisen voi ottaa muutoksen jälkeenkin myös muihin tehtäviin ja siksi että on säädetty niin sanotusti ohituskaista helpottamaan sopivan sijaisen löytymistä

puolustus ja turvallisuushankintadirektiivi ei sisällä säännöksiä teollisesta yhteistyöstä ja vastakaupoista

hallituksen esityksessä tuodaan kuitenkin esille se että teollisen yhteistyön velvoitteiden asettamista voidaan edelleen harkita kun kyse on kansallisesta puolustushankinnasta jota eivät direktiivimääräykset ja periaatteet koske

puolustusvaliokunta arvioi että etenkin puolustukseen liittyvät erityiset huoltovarmuusvaatimukset saattavat edellyttää että hankittavan puolustustarvikkeen korjaus huolto ja modifiointivalmiudet taataan kotimaisen teollisuuden osallistumista koskevalla järjestelyllä

arvoisa puhemies

valiokunnan jäsenenä yhdyn myös valiokunnan näkemykseen että muutettua vuorotteluvapaalakia on arvioitava kahden vuoden kuluttua sen voimaan saattamisesta ja siihen että tulevassa selvityksessä tehdään myös kansainvälistä vertailua sen vaikutuksista työurien pituuteen ja sijaisten työllistymiseen ja selvitetään miten toteutettavien muutosten tavoitteet työllisyyden lisäämisestä ja säästöistä on saavutettu ja miten muutokset ovat vaikuttaneet mahdollisuuteen pitää vapaata kaikilla toimialoilla

puolustusvaliokunta painottaa että silloin kun valtion keskeiset turvallisuusedut tätä edellyttävät ja hankintaan ei sovelleta puolustus ja turvallisuushankintadirektiivin määräyksiä on myös vastakauppojen käyttö edelleen mahdollista

suomessa niiden käyttö tulee yhä enenevässä määrin liittymään sotilaallisen huoltovarmuuden turvaamiseen ja niin sanottujen kriittisten tuotannonalojen ja osaamisen säilyttämiseen kansallisesti

kiitos

esitettävää lakia ei myöskään sovellettaisi hankintoihin joissa lain soveltaminen velvoittaisi hankintayksikköä toimittamaan sellaista tietoa jonka julkistaminen olisi vastoin keskeisiä turvallisuusetuja

esityksessä kiinnitetään huomiota siihen että yleiseen turvallisuuteen liittyvien syiden nojalla jäsenvaltio voi ryhtyä toimenpiteisiin joilla rajoitetaan unionin perusvapauksia

esityksen mukaan jäsenvaltio voi toteuttaa ne toimenpiteet jotka se katsoo tarpeelliseksi keskeisten turvallisuusetujensa turvaamiseksi ja jotka liittyvät aseiden ammusten tai sotatarvikkeiden tuotantoon ja kauppaan

puolustusvaliokunta tähdentää että puolustus ja turvallisuushankintadirektiivi antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden säätää alihankintoihin liittyvistä periaatteista ja menettelyistä

kansallinen hankintamenettely

esitetyssä laissa ei säädetä esimerkiksi tuoteryhmittäin milloin sovelletaan eu lainsäädäntöä ja milloin voidaan soveltaa kansallisia säännöksiä pois luettuna kuitenkin tilanne jolloin hankinnan arvo jää alle eu kynnysarvon

kansallisia hankintoja koskevan sääntelyn tavoitteena olisi muun muassa yhdenmukaistaa eri hallinnonalojen hankintamenettelyä puolustus ja turvallisuushankintadirektiivin ulkopuolelle jäävissä hankinnoissa

puolustusvaliokunnan mielestä tämän voidaan katsoa lisäävän tarjoajien oikeussuojaa ja yhdenmukaisuutta nyt puhtaasti hallinnonalakohtaiseen ohjaukseen perustuvaan hankintatoimintaan

lakiesitys mahdollistaa kansallisen hankintamenettelyn puolustushankinnoissa joissa jäsenvaltion keskeiset turvallisuusedut edellyttävät muiden kuin puolustus ja turvallisuushankintadirektiivin mukaisten menettelyjen käyttämistä

näin on mahdollista menetellä etenkin kun kyse on maanpuolustuksen kannalta keskeisestä ase tai muusta järjestelmästä johon liittyy yksityiskohtaisia huoltoa ja ylläpitoa koskevia vaatimuksia

esityksen mukaan sotilasläänien esikuntien tehtävät siirtyvät maavoimien esikunnalle joukko osastoille ja niihin hallinnollisesti kuuluville aluetoimistoille

esimerkiksi varautuminen siihen että huolto ja ylläpitopalvelut ovat saatavissa myös kriisiaikana saattaa edellyttää että hankittavaa järjestelmää koskevien huolto ja ylläpitopalvelujen on myös normaalioloissa oltava saatavissa suomesta

tämä voi heittää pallon pian syötöksi

se joka edellyttää palvelunantajan sijoittumista suomeen tai tarvittavan kapasiteetin ja osaamisen luomista suomessa olemassa olevaan teollisuuteen

sotilaslääneillä on ollut merkittävä rooli vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutuksen toimeenpanossa ja kehittämisessä ja pidän tämän toiminnan jatkamista uudistettavan organisaation puitteissa erityisen tärkeänä

puolustusvoimien kriisiajan huoltojärjestelyt voivat myös edellyttää huolto ja ylläpitopalvelujen tuottajalta varautumista kriisiaikaa varten sekä palvelutuotannon siirtämistä kriisiaikana osaksi puolustusvoimien organisaatiota

toivon myös että puolustusvoimauudistuksen myötä tarpeettomiksi käyvät ampumarata alueet mahdollisuuksien mukaan jatkavat edelleen ampumaratakäytössä

keskeiset turvallisuusedut voivat edellyttää että suomessa säilytetään riittävä puolustusteollinen kapasiteetti tiettyyn kriittiseen ase tai muuhun järjestelmään liittyen

kynnysarvot

hankintalain mukaisesti esityksessä ehdotetaan myös kansallisen kynnysarvon säätämistä

laitos tulee vastaamaan myös puolustusvoimien muusta materiaalihallinnosta hankintatoimesta tilahallinnasta sekä terveydenhuollon järjestämisestä

tavoitteena on saada aikaan synergiaetuja minimoida päällekkäisyyksiä vähentää kokonaishenkilöstön määrää sekä muodostaa puolustushaarojen yhtenäiset logistiset vastuut

arvoisa puhemies

ehdotettu kynnysarvo on korkeampi kuin hankintalaissa huomioiden sektorin hankintojen erityispiirteet kuten siviilihankintoja keskimäärin korkeampi arvo

esitetyt kansalliset kynnysarvot parantavat niin tarjoajien kuin hankintayksiköiden oikeusturvaa koska niiden avulla voidaan selkeästi rajata mitkä oikeussuojakeinot ovat kulloinkin tarjoajan käytettävissä

yhdyn valiokunnan toivomukseen soveltaa irtisanottaviin ja muuttaviin henkilöihin muutosturvan parhaita käytäntöjä sekä valtionhallinnon henkilöstöpoliittisia periaatteita

lausunnossa valiokunta kiinnittää huomiota myös pääministeri kataisen hallituksen ohjelmaan jonka yhdeksi tavoitteeksi on asetettu hankintalain uudistaminen

kokoomus yhtyy valiokunnan ehdotukseen että lakiehdotukset hyväksytään muuttumattomina

valiokunta tähdentää että kriittisten tuotannonalojen ja osaamisen määrittelyyn on kiinnitettävä huomiota uudistettaessa valtioneuvoston periaatepäätöstä huoltovarmuuden tavoitteista kuluvan vaalikauden aikana ottaen huomioon muun muassa uuden teknologian saamisen suomalaisen teollisuuden ulottuville

muutoksenhaku

arvoisa puhemies

valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on kuitenkin myös epäilty johtaako puolustus ja turvallisuushankintadirektiivin toimeenpano todella eurooppalaisten puolustus ja turvallisuusalan markkinoiden merkittävään avautumiseen tavalla josta esimerkiksi suomen kaltaisen pienen jäsenmaan puolustus

voisit josta voi nostaa esiin suomen kaltainen pienen pieniä san jose mä ja turvallisuusteollisuus voisi hyötyä ja tuottaako sektorin hankintojen kilpailuttaminen tarkoitettuja säästöjä

arvoisa herra puhemies

tämän vuoksi myös puolustusvaliokunta painottaa vastavuoroisuusperiaatteen merkitystä ja edellyttää valtioneuvoston seuraavan markkinoiden avautumista tarkasti

arvoisa puhemies

yhteenvetona voidaan todeta että kokonaisuutena lakiehdotus selkeyttää puolustus ja turvallisuushankintoja koskevaa oikeudellista tilaa kokoamalla yhteen laintasoiseen normiin tällä hetkellä hajanaisen puolustus ja turvallisuushankintoja koskevan sääntelyn

hankkeen laajuudesta huolimatta pora iii ei alun perin kuulunut pääministeri kataisen hallitusohjelmaan eikä hallitusohjelman strategiseen toimeenpanosuunnitelmaan

mielestäni yksi keskeinen lähtökohta hallintorakenneuudistuksessa oli ettei lain valmistelun yhteydessä liikennettä valvovan viranomaisen lakkauttamisella todettu olevan mitään yhteyttä liikennevalvonnan hyvän tason säilyttämiseen

muistuttaisin meitä tässä salissa siitä että se oli vain abstrakti toteamus joka ei perustunut liikkuvan poliisin lakkauttamisesta johtuvaan vaikutusten arviointiin

juuri ennalta ehkäisevästä näkökulmasta on mielestäni hyvä nostaa keskusteluun muutamia näkökohtia hallintorakenneuudistuksen tästä vaiheesta vaikka prosessit ovat varmasti vielä kesken ja muotoutumassa omille raiteilleen

arvoisa puhemies

liikennepoliisisektorit ovat sulautuneet poliisilaitosten alaisuuteen pääasiallisesti hyvin hoitavathan ne samat liikkuvan poliisin miehet ja naiset edelleen näitä tehtäviä

haluaisin kuitenkin nostaa keskusteluun kansalaisten arkihavainnot liikennevalvonnan vähentymisestä eli havainnot siitä ettei poliisi näy aivan samalla tavalla tuolla pääteiden varsilla

kentältä tulleiden tarkistamattomien viestien mukaan ajanjaksolla tammiheinäkuu on liikennevalvonta jäänyt tavoitteesta jonkin verran mutta vain vähän mutta erityisesti raskaan liikenteen valvonta on pienentynyt oleellisesti

myös liikenteen valvonnan tuottavuus on laskenut ajanjaksolla samojen tietojen mukaan oleellisesti ja automaattisen liikennevalvonnan suoritteet ovat laskeneet jopa huomattavasti

jokaisen poliisilaitoksen tehtävä on asettaa tehtävät tarvittaessa kiireellisyysjärjestykseen ja järjestää toimintayksiköiden tehtävät sen mukaisesti

laitosten on myös vastattava budjettivastuullisina taloudellisista toimintaedellytyksistä ja ylläpidettävä olemassa olevilla resursseilla asianmukaista toimintavarmuutta sekä huolehdittava toimialaansa kuuluvien tehtävien vaatimasta johtamisesta

arvoisa puhemies

on ymmärrettävää että poliisipäälliköillä on tarve ohjailla myös liikennevalvonnan resursseja sinne missä on muuta akuuttia tarvetta

näihin näkökohtiin perustuen on siis mahdollista että valvonta ja hälytyssektori tarvitsee liikennevalvontaan kohdistettuja partioita lähemmäksi taajama alueita paikkaamaan omia resurssivajeitaan mikä puolestaan on pois pääteiden liikennevalvonnasta

kiitos

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tässä lakialoitteessa puolestaan parannetaan lasten siis koululaisten fyysistä ja henkistä turvallisuutta

hyviä puolia lähinnä potilasturvallisuudessa on asiassa tietenkin paljon enemmän kuin huonoja jotka taas liittyvät pääasiassa pienyrittämiseen ja tietojärjestelmien hankinnan ja ylläpidon mahdolliseen kalleuteen sekä mobiiliin asiakaspalveluun

erityisesti pidän tärkeänä nollatoleranssin saavuttamista koulukiusaamisessa joten kannatan lämpimästi edustaja eestilän ja edustaja lauslahden tekemää ja hyvin perustelemaa lakialoitetta

esitys ei siirtymäajan jälkeen mielestäni mahdollista puhelinreseptejä

lääkäreille on myönnetty elinikäinen oikeus harjoittaa lääkärintoimea siis reseptinkirjoitusoikeus joka ei lakkaa eläköitymisen jälkeenkään

nyt tämä lakiesitys tässä muodossaan mahdollisesti poistaa oikeuden harjoittaa tätä lääkärintoimea jos ei hanki tarvittavia tietojärjestelmiä

soisinkin että eläkkeellä olevien lääkärien työpanosta arvostetaan jatkossakin kehittämällä e reseptiä sellaiseksi että se täyttää tulevat tietotekniikan turvallisuusvaatimukset ja mahdollistaa edelleen jouhevat puhelinreseptit sekä eläkkeellä olevien lääkärien lääkärinoikeudet

edustaja myllykosken kommentit olivat mielestäni kovin ihmeellisiä siinä mielessä että esimerkiksi minä ja edustaja satonen luimme lähes täysin yksi yhteen meidän yksimielisesti hyväksymämme lausunnon työ ja tasa arvovaliokunnassa jossa kaikki myös vasemmistoliiton edustaja olivat yksimielisesti mukana päätöksessä

sitten minä ihmettelen tätä että täällä on tapana joillakin puolueilla maalata toisista puolueista kuvaa joka ei tietenkään pidä paikkaansa mutta joka on niin kuin mustamaalaava samalla ja sitä sitten syytetään siitä näkökulmasta minkä on juuri tehnyt

olen pahoillani että lapsilisiinkin on jouduttu puuttumaan mutta lapsilisistä leikkaaminen ilmaisee konkreettisesti suomen tarpeesta sopeuttaa

arvoisa puhemies

edustaja mustajärvi antoi tässä sen tyyppisen kuvan että suomessa varsinkin pienissä yrityksissä olisi työelämässä jotakin voisi sanoa enemmän pielessä kuin muualla

olemme aiemmilla kehysratkaisuilla jo säästäneet kuntien valtionosuuksissa ja palvelutuotanto on tästä kärsinyt joten se tie oli kuljettu loppuun

tämähän on vastoin parempaa tietoa

kyllä poissaolot sairaustapauksien vuoksi vaikka ne olisivatkin sitten ihan aiheellisia ja ne ovatkin aiheellisia mutta se johtuu taas sen työn luonteesta ovat nimenomaan suuressa teollisuudessa sitten kuntien työntekijöissä lähinnä sosiaali ja terveyspuolella

haluamme myös tukea päiväkoteja varhaiskasvatusta kouluja vanhustenhoitoa ja sairaaloita

monilapsisille perheille tämä on erityinen ongelma

voisi sanoa sillä tavalla että ei se työelämä kyllä ole huonoa siellä pienessä yrityksessä

samalla on kuitenkin muistettava että mikäli emme olisi tehneet leikkauksia olisivat korot todennäköisesti kasvaneet luottoluokituksen huonotessa

tarvitsemme jatkossakin hoitaaksemme lapsilisienkin mahdollistamat palvelumme ja tulonsiirrot velkaa joka kuudennen valtion käyttämän euron joten on erityisen tärkeää kansalaisille kunnille kuntayhtymille yrityksille ja valtiolle että velanhoitokulut eivät kasva

hallitus on siis tehnyt kaiken välttämättömän että tämän lapsilisien leikkauksen vaikutus pienituloisiin lapsiperheisiin olisi mahdollisimman vähäinen

näiden toimien jälkeen kohdistuvat lapsiperheiden leikkaukset lähinnä niihin perheisiin joilla on niihin varaa